ja ainoa keino siinä on se että emme päästä itseämme siihen tilanteeseen missä kreikka on tai missä muutamat muut maat ovat

järkevä verotuksen taso kasvava vakaa yhteiskunta terveet pelisäännöt siinä on hyvä kasvualusta sekä pienille että suurille yrityksille

talouskriisiä hallittu nyt etsimme ratkaisuja miten tulevia talouskriisejä euroopassa ratkotaan kuinka niitä estetään miten parannetaan talouskuria

ostovoimainen asiakas vai ostovoimaton asiakas

nyt on isosta rakennemuutoksesta kysymys joten antaa näitten miesten ja naisten tehdä hyvää perusteltua työtä jotta me saamme sellaisen verojärjestelmän joka tuottaa meille hyvää tulosta tuo luovuutta luo talouskasvua tuo verotuloja tuo työpaikkoja

täydennän vielä äskeisten ministereitten puheenvuoroja sillä että osana budjettipäätöstä oli myös päätös jossa lähdetään kartoittamaan millä edellytyksillä suomeen voitaisiin saada nesteytetyn maakaasun terminaaleja eli satamien yhteyteen terminaaleja joissa laivat voisivat saada puhdasta polttoainetta

meillähän on ollut hyvin tämmöinen pragmaattinen omistajapolitiikka ihan sanotaan nyt pari kolme tai varmaan neljäkin hallitusta taaksepäin

karkeasti ottaen nämä sopeutumistoimet joita lienee käytettävissä kuten nopeasti tehtävät veronkorotukset menojen leikkaukset ajoittuvat siihen kauteen kun me tiedämme että talous kasvaa ja ettei ole sitä riskiä että se putoaa heti alas

voimakas eläkeläisten ostovoimaan panostaminen sinivihreän hallituksen toimesta on tuottanut sellaistakin tulosta että eläkeläisten ostovoima on kasvanut yhtä nopeasti jopa nopeammin kuin palkansaajilla tämä siis vaikka palkankorotukset ovat olleet erityisen korkeat

vastustamalla työurien pidentämistä tuottavuusohjelmaa ja talouskasvua vauhdittavia uudistuksia suomea taas ajetaan kovempiin veronkiristyksiin ja menosäästöihin

eli meillä on erittäin vahva elvytysbudjetti ensi vuodelle luvassa

tosiasia on se että me olemme tekemisissä niin vakavan ja ennalta kokemattoman kriisin kanssa että sen hallitsemisessa on todellakin tekemistä

eli jos edustaja pekkarinen on sitä mieltä että tämä nyt voimassa oleva malli olisi jotenkin huomattavasti parempi kuin tämä meidän mallimme niin siitä me olemme todella paljon eri mieltä

eurohuippukokouksessa sovittiin selvittää tarve tehdä muutoksia perussopimuksiin julkisen talouden kurin parantamiseksi

tämän hetken tieto on että ne eivät sitä kykene tekemään joten hallituksen pitää sitten etsiä muita keinoja kestävyysvajeen paikkaamiseen ja sitä työtä kehysriihessä tullaan tekemään

tämän vastapainona kun me tarvitsemme lisää verotuloja me olemme nostaneet kuluttamisen verotusta

suomi olisi toivonut että kaikki olisivat voineet olla mukana

tavoitteena on integroida sosiaali ja terveydenhuolto sekä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito siten että se palvelee asiakasta nykyistä paremmin

päinvastoin tämä hallitus on korottanut pienimpiä päivärahoja enempi kuin tässä maassa koskaan on yhtäkään etuutta korotettu

toinen teema on sitten täsmällisesti kohdennetut ja määräaikaiset elvytystoimenpiteet

itse asiassa se tuli entistä tärkeämmäksi jo jokunen vuosi sitten kun kansainvälisiä esimerkkejä kohtuuttomuuksista nähtiin ja itse asiassa ne johtivat myös omalta osaltaan finanssikriisiin

olennaista on että saavutamme tulokset vähemmän päästöjä tulevaisuuden investoinnit kulutusmuutokset ja saamme rahaa hyvinvointiyhteiskunnalle

minä olen sitä muissa yhteyksissä pohtinut aika paljon koska meillähän suomalaisessa yhteiskunnassa on nähtävissä tämmöinen perinteisten auktoriteet tien romahtaminen

aina aika ajoin kohdistuu näihin päätöksiin paineita erityisesti silloin kun valtio on jo yhtiössä vähemmistö yhtyvä vähemmistöosa vähemmistöomistajana yhtiössä joka saneeraa työväkeä ulos

jokainen aiemmin tehty toimenpide kolmessa ensimmäisessä kohdassa siis työurien pituudessa julkisen talouden tehostamisessa kasvua luovassa veroratkaisussa vähentää tarvetta tehdä epämiellyttävämpiä toimenpiteitä

kaikkialla maailmassa niin suomessa pohjoismaissa etelä euroopassa kuin latinalaisessa amerikassa korjaavien toimenpiteiden tekeminen on poliittisesti erittäin vaativaa ja raskasta mutta pohjoismaissa se vastuu on aina kannettu viimeisen päälle ja niin me aiomme tehdä myös tämän jälkeen

meidän pitää etsiä myös niitä keinoja joilla tämä pääomamarkkina saataisiin suomessa suuremmaksi jotta suomalaiset yritykset saavat lisää pääomaa jotta voivat työllistää

silloin semmoiset puheet joissa ajetaan valtio siihen tilaan että markkinat sanelevat mitä pitää tehdä ovat tietenkin vastuuttomia

se että joku voisi ennakkoon arvioida mikä on jonkin riski niin hänen pitäisi samalla arvioida mikä riski suomelle koituu siitä jos näitä järjestelmiä ei ole

eli tämä koko ajatus lähtee siitä että kun suomessa on vähintäänkin neljä hienoa pääomaa maailman koulutetuin kansa yksi maailman parhaimpia innovaatiojärjestelmiä stabiili hyvinvointiyhteiskunta joka luo tasa arvoa ja teknologiajohtajia yrityskentässä niin me tarvitsemme paremman kannustavan ympäristön näille jotta saamme paremman tuoton ja nyt se tapahtuu

näin on ja siinä on syynä se että silloin kun on esimerkiksi pk yritys niin sen yrityksen kasvattamisen pitää olla kannustavampaa kuin vaikkapa sitten ihan tämmöisen osakkeen omistamisen

ensi vuoden budjetissa toteutettavat tuloveronalennus ruuan arvonlisäveron alentaminen kotitalousvähennys ja eläketulovähennys tuovat merkittävän lisän suomalaisten ostovoimaan

leikkaukset eivät ole puheita vaan ne ovat leikkauksia ja se leikkauspolitiikka tai verojen korotuspolitiikka tarkoittaa sitä että me otamme vakavasti velkaantumiskierteen

tämä olisi semmoinen tärkeä rakenteellinen muutos jolla päästäisiin kompensaatiosta terveempään normaalitilanteeseen

mutta globaalisti ajateltuna nämä uudet innovatiiviset rahoituskanavat joita ovat nämä verot joista täällä on puhuttu on ihan tärkeä keskustelunaihe ja sitä suomi vie eteenpäin

puhemies

arvoisa puhemies

suomen tavoitteena on kuitenkin instituutioiden sitominen osaksi sopimusta sekä sopimuksen sulauttaminen osaksi eun varsinaista sopimusjärjestelmää pidemmällä tähtäimellä

eli suomi on tällä hetkellä talouspolitiikassa yksi itsenäisimpiä maita euroopassa sen takia että me olemme toimineet vastuullisesti ja näin meidän pitää myös toimia jatkossa

jokaiselle työtä etsivälle ja työtä vailla olevalle ihmiselle työttömyys on henkilökohtainen kokemus ja häntä kiinnostaa ainoastaan mistä ja milloin työpaikka löytyy

eli hyvin tarkasti etsitään ne kohteet missä yhdellä eurolla saa useamman minuutin työtä

on myös hyvä todeta se että kun kyseessä on erittäin vakava finanssikriisi joka siis vauhdittaa normaalia suhdannelaskua tekee tästä hyvin poikkeuksellisen hallittavan niin täytyy myös pitää takaraivossa ja aktiivisessa pohdinnassa se kuinka suuri taakka suomella on tavalla tai toisella joko velkataakka tai työttömyystaakka niskassaan tai pahimmassa tapauksessa molemmat siinä vaiheessa kun talous kääntyy jälleen kasvuun kuka tietää kahden kolmen vuoden päästä

meidän pitää tunnistaa se että suomi kilpailee huippuosaajista ja kovasta työstä ja huippuosaamisesta maksetaan aina suuria palkkoja

mutta meidän arviomme mukaan ja eurooppalaisen yleisen talouskeskustelun mukaan se ei olisi järkevää vaan että pitää tehdä heti kun kasvu on kestävällä pohjalla jotta velkaantumiskierre ei jatku

tavoitteenamme on se että suomi on tasa arvoa tuottava hyvinvointiyhteiskunta palveluyhteiskunta myös tämän kriisin jälkeen mutta se

työllisyys uusi kasvu investoinnit suomeen ja julkisen talouden kuntoonsaattaminen ovat asioita joita tämä hallitus haluaa edistää

tässähän talouspolitiikassa pitää jatkuvasti luistella hyvin ohkaisella jäällä siinä mielessä että samaan aikaan kun tehdään sopeutustoimia ja leikkauksia ja veronkorotuksia jotka lyhyellä tähtäimellä hillitsevät talouskasvua pitää sitten valita semmoiset toimet jotka vähiten vahingoittavat talouskasvua ja sitten toisaalta vaikkapa omaisuutta myymällä saada lisää varoja joilla satsataan pitkän aikavälin kasvuun niin että tässä pitää kantaa vastuuta ja luistella hyvin ohkaisella jäällä

euroalueen hajoaminen tai suomen ero ei varmasti olisi meille maailmanloppu suomi on selviytynyt historiansa aikana monista vaikeista ja kohtalokkaista tilanteista mutta euroalueen hajoamisesta tai suomen irtautumisesta olisi isoja ja ennustamattomia seurauksia suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan

eihän me huviksemme mitään sunnuntaipäiviä istuta tai mietitä mittavia tapoja rauhoittaa tilannetta

rahaliiton oheen tehtävä uusi vahva taloussopimus perustuu tehokkaampaan ohjausjärjestelmään jolla lisätään julkisen talouden kurinalaisuutta

mutta tässä yhteydessä on huomioitava myös se että me siis teemme läpinäkyvän järjestelmän missä nämä yhteen kertaan verotetut tai toisten kielenkäytössä verovapaat osingot poistetaan

jos puhutaan nyt vaikkapa näistä etuuksien leikkauksista niin niiden arvo on joissakin sadoissa miljoonissa

näillä panostuksilla hallitus pyrkii pitämään kotimarkkinat vauhdissa kotitalouksien ostovoimakehityksen ja työllisyyden hyvänä sekä pitämään suomen kasvu uran muuta eurooppaa paremmalla tasolla

totta kai on olemassa niitä kuntia joissa tapahtuu vaikkapa jonkun ison tuotantolaitoksen poistuminen joissa työttömyys lisääntyy räjähdysmäisesti kerralla tai sitten on semmoisia kuntia joissa yhteisöveron tuotto on ollut merkittävä osa kunnan tulopohjasta ja se romahtaa

mutta tämä talouskeskustelu niin kuin professori korkman on monesti todennut pitää sisällään hyvin paljon helppoja yksinkertaisia ja vääriä ajatuksia

nämä ovat erittäin vaikeita kysymyksiä mutta näissä kannattaa vain pitää pää kylmänä ja olla looginen ja johdonmukainen eikä liian paljoa antaa politiikan vaikuttaa siihen miten yhteistä omaisuutta hallinnoidaan

arvoisa herra puhemies